mutta jos tänä päivänä pääministeri puhuu ennen kaikkea esimerkin voimasta ja hyvätuloiset ovat kertoneet kuinka isoista tuloista he ovat pienenpienen siivun valmiit laskemaan omaehtoisesti kun vastaavasti suomalaiset köyhät joutuvat näihin niin sanottuihin talkoisiin osallistumaan aina pakon edessä niin kyllä siinä tilanteessa on täysin perusteltua kysyä onko pääministeri ollut riittävän avoin silloin kun puhutaan esimerkiksi hänen sijoituksistaan ja yritysten sijoituksista

jos pystyisimme samalla hetkellä vetämään saman kaavan mukaan lasketut taselaskelmat eri maiden keskuspankkien taseista yhteen ja tekemään vaikka muutaman kuukauden aikasarjan siitä niin silloin me saisimme paljon täsmällisemmän kuvan koko euroalueen tilanteesta

sillä ei ollut hallintoa ei lainsäädäntöä ei tietotekniikkaa mutta oli tarve luoda toimiva järjestelmä ja siinä he kyllä onnistuivat

tämä eun talouspolitiikka talouskurisopimus ja kriisimaiden tukipaketit ovat yhdessä tehneet miljoonia miljoonia työttömiä lisää ja ajan oloon tämä eun sisäinen devalvaatio ja syvenevä talousintegraatio pakottavat palkka ja eläkejoustoihin sekä etuuksien karsimiseen myöskin suomessa ja se on syytä tunnustaa jos näiden suuntaviivojen mukaan mennään

kun te aivan yhtenä ryhmänä yhtenä miehenä yhtenä naisena olette juosseet olemattoman eu pakon taakse piiloon niin minkä takia meidän pitää teille opettaa nyt sitä eu kriittisyyttä

ehkä yksi selittävä tekijä on se että siellä oli sellainen keskeinen toimija joka saattoi johtaa koko maata koskevaa prosessia

arvoisa puhemies

vaikka muuten en olisikaan lähestulkoonkaan kaikissa verokannoissa asiantuntija niskakankaan kanssa samaa mieltä niin kyllä kun puhutaan jostain tietystä yksilöidystä asiasta niin kuin tästä hallituksen esityksestä kannattaa kuunnella asiantuntijaa ja asiantuntijan perusteluita ja vaikka muista asioista olisi eri mieltä niin kyllä niskakankaan perustelut tuossa omassa lausunnossa ovat aika vahvoja

mutta selvin malli minusta vaalirahoituksen seuraamiseksi olisi se jos valtiontalouden tarkastusvirasto tekisi tositekohtaisen tarkastuksen ihan niin kuin tilintarkastajat jossa alle asetetun rajan jäävä tuki ei olisi julkista mutta kaikki muut tilitapahtumat sekä menot että tulot olisivat tarkastajien käytössä

lopetan siihen mistä aloitinkin eli kysyn vielä yhden kerran hallitukselta sitä joko hallitukselta saa vastauksen siihen koska eduskunta saa selvityksen suomen kokonaisvastuista euroalueen kriisissä ja aikooko hallitus tästä eteenpäin noudattaa eduskunnan työjärjestystä

se pystyi käskyttämään ohjeistamaan antamaan selviä määräyksiä ja koordinoimaan näitä kaikkia suunnitelmia

länsirajan ihmiset ovat hyötyneet paljon ruotsin läheisyydestä samoin kuin pohjoisimman lapin asukkaat norjan naapuruudesta ja hyöty on ollut molemminpuolinen kummallakin puolen rajaa

se on työn verottamista ja eritoten se rassaa semmoista yrittäjää jolla oman työn osuus on suuri ja arvonlisävero on sen lisäksi vielä aina tasavero

onko hän omalla toiminnallaan näyttänyt esimerkkiä siitä kuinka tuetaan suomalaista yrityselämää sijoitetaan suomalaisiin yrityksiin luodaan uusia työpaikkoja

se olisi hyvin yksinkertainen ja selkeä läpinäkyvä malli ja antaisi myös tiedotusvälineille mahdollisuuden seurata sitä kuinka vaalirahoitusilmoitus ja kampanjan tosiasiallinen volyymi vastaavat toisiaan koska esimerkiksi viime eduskuntavaaleissa näissä oli hyvin suuri ristiriita

eduskunnan työjärjestyksen rikkominen on aika vakava asia

onko hallitus valmis kun me tiedämme että olemme menossa kovia aikoja kohti rakentamaan erityisen pienyrittäjäohjelman ja ottamaan siihen mukaan esimerkiksi vapaan poisto oikeuden joka olisi erittäin joustava työkalu keventää pienyrittäjien kustannustaakkaa

kysymys kuuluu

aiotteko luopua velkarahalla rahoitetusta hyvätuloisten veroalesta ja panostaa aidosti työllisyyden lisäämiseen

siellä on lisäksi rakennettu sellaiset halpatyömarkkinat jotta saksa pystyy hyödyntämään täysimääräisesti eurokriisin niin että se saa kreikasta espanjasta muista kriisimaista hyvin koulutettua halpaa työvoimaa omille työmarkkinoilleen

selonteossa käydään läpi rajaesteitten poistamiseksi tehtyä työtä ja luetellaan joitain ongelmia joista osan voi ratkaista kansallisesti mutta osa vaatii yhteispohjoismaista työstämistä

kyllähän näiden kriisinhallintaoperaatioitten turvallisuuskysymyksiä pitää arvioida ennen kaikkea silloin kun tehdään päätöstä osallistutaanko niihin vaiko ei

jos pohjoismailla ennen kaikkea suomella ruotsilla ja norjalla on yhteiset työmarkkinat niin olisi täysin luontevaa että työhaastattelussa naapurimaan puolella voisi käydä samoin ehdoin ja taloudellisin eduin kuin suomessa

jos tämä arvonlisäveron korkeus rokottaa yksinyrittäjää kauhean paljon niin miten sitä yksinyrittäjää helpottaa se jos hänellä ei ole yhtään vierasta työvoimaa

aiotteko te nyt ottaa itseänne niskasta kiinni kun tähän asti omistajaohjauksesta ei ole ollut tietoa esimerkiksi postissa ei ainakaan työntekijöitten ja asiakkaitten kannalta ja kun omistajamuutokset joita nyt aiotaan tehdä mahdollistavat juuri postin pilkkomisen minkä te aiemmin olette jyrkästi kieltäneet

pitää miettiä minkä tyyppisiä operaatioita ne ovat tehdä riskien kokonaisarviointi

veropolitiikan pitäisi olla pitkäjänteistä ja ennustettavaa mutta täyttyvätkö nämä kriteerit jos hallitus muuttaa veroratkaisujaan kahden viikon välein

se tieto mitä mahdollisesti natolta yhdysvalloilta saadaan operaation keston aikana on sitten suoraan siihen operatiiviseen toimintaan liittyvää mutta kokonaisarviointi pitää kyllä tehdä ennen kuin tehdään poliittinen päätös osallistua

jos työnhakijoita halutaan aidosti kannustaa aktiiviseen työnhakuun niin tällaisten turhien ongelmien poistaminen on varmaan tehokkaampi keino kuin sanktioilla uhkaaminen

kehysratkaisussa ek ja kokoomus saivat tuplajättipotin

ei ole ensimmäinen kerta kun sotilasteknologiaa ja sen kehittämistä markkinoidaan niillä tuloksilla joita on saatu siviilipuolella

viittaan tähän afganistan operaatioon jossa oli aika mielenkiintoinen asetelma se että puolustusvoimain entinen komentaja gustav hägglund oli vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kanssa viime kaudella samaa mieltä kun taisi olla niin että kaikki muut eduskuntaryhmät olivat enemmän tai vähemmän eri linjoilla ja tähän asti hägglundia ei ole ainakaan vasemmistolaiseksi poliitikoksi arvioitu

kuinka te voitte taata tämän että tämä toteutuu kun sitä tulosta voidaan mitata monella tapaa ja arvioida esimerkiksi työntekijämäärien ja myyntiorganisaation suhteen

onhan se totta että se on poikinut paljon semmoisia keksintöjä tuotteita ja teknologiaa joita on voitu hyödyntää siviilielämässä mutta kyllä siinä on kyse enemmänkin tämmöisestä viikunanlehdestä jolla myöskin nämä sotilaalliset kehittämisohjelmat sitten perustellaan

arvoisa puhemies

valtion taloudellinen tilanne on paljon pahempi kuin uskalletaan tunnustaa ja silloin varsinkaan ei auta se että omaisuutta myydään pilkkahintaan

arvoisa puhemies

tämän hallituksen talousennusteet ovat pettäneet kerta toisensa jälkeen realistista tilannearviota ei ole tehty yhdessäkään talousarviossa tai lisätalousarviossa ja on aivan kiistaton tosiasia se että valtionvelka kasvaa koko ajan

täytyy muistuttaa nyt edustaja saarikkoa ja edustaja tiilikaista siitä että me olemme esittäneet työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamista ja toimimme kaikissa tilanteissa sen mukaan

onko järkeä odottaa että hoidon tarve muuttuu kiireelliseksi hoidon tarpeeksi jolloinka henkilöt tulevat automaattisesti hoidon hoivan piiriin

näihin operaatioihin liittyy myös se kenen johdossa toimitaan ovatko ne nato johtoisia vai yk johtoisia ja aika mielenkiintoinen ajantasainen jälkikeskustelu liittyy myös siihen kuinka paljon pelattiin suomea ulos turvallisuusneuvoston jäsenen paikalta sillä että niitä yk johtoisia operaatioita on kyllä luvattoman vähän siihen nähden mikä ennen oli suomen rooli nimenomaan yk johtoisissa rauhanturvaoperaatioissa

millä te aiotte täyttää tämän vuosi vuoden jälkeen kertautuvan vajeen valtion verotuloissa

ja edustaja zyskowiczille sitten

ja olen kyllä kuunnellut täällä jo aiemmassa keskustelussa mikä on edustaja ben zyskowiczin kanta mutta mielellään kuuntelisin sen että mikä on kokoomuksen kanta kun tuskin tätä hallituksen esitystä ihan ministeri huovisen omin päin on tähän saliin tuotu

mikä takaa sen että vaalien jälkeen tätä yhtiötä ei muuteta toisenlaiseksi yhtiöksi ettei siihen voi tulla lisää muita omistajia ja ettei valtion maa ja vesiomaisuutta laiteta myyntiin joko kokonaan tai osaksi sen vuoksi että valtio velkaantuu niin hirvittävää vauhtia

kerropa minulle mikä logiikka on siinä että te hyväksytte että vuorineuvoksen puoliso saa peruspäivärahaa joka on täsmälleen samansuuruinen kuin jos hän olisi oikeutettu työmarkkinatukeen ja jolloinka ei olisi tarveharkintaa

eikö nyt kun euroalue yskii olisi kaikki syy katsoa itään ja tarttua tilaisuuteen silloin kun se eteen tulee

ja nämä miehittämättömät uav aluksethan ovat juuri niitä koneita joita käytetään muun muassa sillä tapaa että kun yhdysvalloissa painetaan nappia niin pakistanissa räjähtää

te sanotte että vuorineuvoksen puoliso ei saa saada työmarkkinatukea mutta te ette puhu sanaakaan siitä että tämänkin tilanteen mukaan se vuorineuvoksen rouva on oikeutettu samansuuruiseen peruspäivärahaan

siinä todetaan ihan oikein että todennäköisesti kukaan ei tiedä maassamme olevien paperittomien maahanmuuttajien tarkkaa määrää ja sitten taloudellisesti suomelle aiheutuvat terveydenhoitokustannukset ovat pienet verrattuna siihen että kunnioitamme ihmisyyttä

tänä vuonna ylitykset nousevat lähelle kolmeasataatuhatta ja aikoinaan kun sallan rajanylityspaikka oltiin avaamassa kansainväliseksi rajanylityspaikaksi suomen kenraalit vastustivat sitä mutta onneksi silloinen presidentti käveli heidän ylitseen

eikö olisi oleellista että näin isot sitoumukset olisi kirjoitettu rehellisesti auki

suomen puolella henkilö voi olla oikeutettu eläkkeeseen mutta ruotsin puolella ei

siinä on kolme isompaa asiaa ja perustetta

hän on lapissa hyvin tunnettu eurooppalaisen oikeusturvan keskusliiton toiminnanjohtaja perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu jarmo juntunen

ensinnäkin ohjelman sisältö ja sen sitovuus sitten rahoitus joka on äärimmäisen tärkeä kysymys näinä päivinä ja myöskin se mihin nämä pitkät hankkeet joilla lähennetään ja lähennetään tiettyjä tahoja lopulta johtavat

tai jos kuntoutus on etuuden saamisen ehto niin kuin se on ruotsissa ja jatkossa entistä enemmän norjassakin niin kuinka se ihminen jaetaan osiin

kyllä kai kaikki jotka ovat suomenkin puolustusvoimien kehitystä seuranneet ovat nähneet sen että ihan komentokieltä tekstiilejä kaikkea myöten suomenkin armeijasta on tehty nato yhteensopiva

räsänen ja ed

guzenina richardson voivat hyväksyä semmoisen mallin mikä on voimakkaasti sukupuolivalikoiva kohtelee äärimmäisen hankalasti nimenomaan naisvaltaisia palvelualoja

jos ruotsin puolen eläketurva jää tästä syystä saamatta henkilön tulot putoavat dramaattisesti ja voi syntyä tilanne että suomen muilla etuuksilla paikataan sitä vajetta mikä ruotsin tulkintojen kautta on syntynyt ja mikä itse asiassa pitäisi maksaa siitä maasta mistä henkilö on tullut suomeen

arvoisa puhemies

elikkä yhteen otsikkoon ja myöskin asiallisesti kytkeytyy yhteen pääministeri wahlroos ja nordea jotka kaikki ovat olleet julkisuudessa näiden asioitten tiimoilta

ministeri stubb te olitte aivan oikeassa ja yksinkertainen kysymys pääministerille

siihen olisi aivan hyvin voinut ottaa sen mallin että asiakas voi valita joko uuden tai vanhan sovittelumallin jolloinka hän olisi itse voinut arvioida sen kumpi malli on hänelle edullisempi tai niin kuin ed

jokin aika sitten rajamiesten kohdalla haluttiin lakko oikeutta rajoittaa helsingissä järjestettyjen pituushyppykisojen vuoksi hoitajien työtaistelun uhatessa säädettiin eduskunnassa pikapikaa lakonmurtolaki ja nyt yritetään ahtaajien laillinen työtaistelu murtaa ulkomaalaisella rikkurityövoimalla

myyntilistalle joutuu muun muassa sellaisia yhtiöitä kuin neste vapo kemijoki niiden lisäksi mitkä ovat jo ennestään solidiumin alla täysin myyntivaltuuksin

tyly kohtalo on ollut myös niillä suomesta aikoinaan ruotsiin työn perässä muuttaneilla joita myöhemmällä iällä rangaistaan ja on rangaistu kireämmällä verotuksella

lemmenjoen lapiokaivajat laitettiin seinää vasten ympäristö ja luontoarvoihin vedoten samaan aikaan kun jotkut kaivosalan suuryritykset ovat touhunneet seurauksista piittaamatta

kerron tästä privaattielämäni tapahtumasta siksi että yritän näin vaikuttaa kansalaismielipiteeseen kuolemaantuomittujen tehokkaan ja armeliaan kivuntorjunnan puolesta

arvoisa puhemies

myös kaivosten sijaintikunnat jäävät tiiron osalle kaivoksen tuotosta ja tuotannon volyymistä kun maaperän rikkauksia hyödynnetään ja niitä hyödynnetään vain yhden ainoan kerran

tämä asia liippaa sillä lailla läheltä minua että isäukko meni aikoinaan saksalaisten miinaan mutta en kuullut hänen koskaan puhuvan siitä että suomessa pitäisi luopua puolustuskykyisestä armeijasta tai miinoista

voiko nyt tämän teidän hallituksenne todistetusti kokoomuslaisen politiikan kiteyttää niin että minkä kekkonen toi sen sipilä vei

mikä on hallituksen ministereitten kanta siihen mikä on avainryhmä työmarkkinoilla sellainen ryhmä jonka perustuslaillisia oikeuksia voidaan rajoittaa

mutta tähän hallituksen esitykseen

ympäristölainsäädäntöön liittyvät kaavoitus ja lupakäytännöt sekä niihin kuuluvat valitusmenettelyt kestävät aivan liian kauan ja se varmaan on kaikille selvää

tämä ongelmahan nyt ei ainakaan ole puoluepoliittinen kysymys

kun on todennäköistä että jalkaväkimiinat kielletään ja siirrytään kalliimpiin aseisiin niin johtaako tämä siihen että tässä puolustusvoimien määrärahatilanteessa aletaan harkita entistä enemmän varuskuntien ja varikoitten lopettamista ja erityisesti pohjois suomessa

jos teillä kerran on sellaisia haluja ja pyrkimyksiä että te haluatte näitä oikeuksia rajoittaa eikö olisi reilua kertoa mikä on kulloinkin se avainryhmä jolta nämä oikeudet viedään

arvoisa puhemies

aikoinaan kun saksalaiset räjäyttivät kemijokisuun silloin haettiin rakennuslupa uudelle sillalle mutta siitä tuli vahingossa pato ja lohen nousu loppui siihen paikkaan

olipa lainsäädäntö sisällöltään mitä hyvänsä viranomaisilla tulee olla riittävät resurssit hoitaakseen tehtävänsä ja organisoidakseen toimintansa tehokkaaksi

on aivan käsittämätöntä se että tarkoituksella päästetään työttömyys pitkittymään ja vasta sen jälkeen asianomaista tuetaan kun on olemassa pitkältä ajalta hyvin vahvaa tutkimustietoa siitä että mitä nopeammin työttömyyteen pystytään puuttumaan sitä enemmän käytetty panos myöskin tuottaa

voisitteko vielä avata kun tiedämme sen hyvin minkälainen toimintaympäristö on helsingissä täällä on omanlaisensa ongelmat jossain lapissa vähäväkisillä alueilla pitkien etäisyyksien alueilla on omat ongelmansa mihin erityisiin toimiin te ryhdytte että tämä aluepoliittinen näkemys tulee huomioitua

nyt valtion tuottavuusohjelman tai paremminkin leikkausohjelman puristuksessa lähes kaikki valtion organisaatiot ovat riittämättömästi resursoituja

tämähän kiistatta johtaisi sitten siihen että eräästä puolustuksen perusperiaatteesta koko maan puolustamisesta ja alueellisesta puolustuksesta luovuttaisiin

pääministeri sipilä te olette aikoneet laittaa taseen töihin ja mahdollisesti myydä kokonaan valtion omistuksen kemijoki oyssä

mutta kun ministeri niinistö useampaan kertaan on mainostanut sitä että hän on aktiivinen tässä louhintamaksussa niin vasemmistoliitto teki viime kaudella ryhmäaloitteen kaivoslain käsittelyyn liittyen

eikö siinä yhteydessä olisi paikallaan korvamerkitä myyntituloista riittävän suuri osuus kalateiden rakentamiseen ja valtion kiistattomien kalatalousvelvoitteitten täyttämiseen